arvoisa herra puhemies

kyllä minulla iso huoli siitä on että kuinka monet jotka olisivat oikeutettuja tähän etuuteen jäävät nyt todellisuudessa sitä ilman koska se koetaan liian hankalaksi ja byrokraattiseksi ja monesti sitä face to face asiakaspalvelua ei enää tänä päivänä ole ja tähän on syytä kiinnittää huomiota

korkeampia kustannuksia esittävissä laskelmissa ratkaisevan eron tuottavat koulutustarjonta oppimateriaali matkat ja majoitus

mutta sitten tästä illan teemasta eli lapsilisistä

itse olisin pitänyt tätä mallia oikeudenmukaisempana koska totta on että hyvin toimeentulevilla ja rikkailla nämä menevät lapsilisätileille mutta sitten huonommin toimeentulevilla ja köyhillä ne menevät vaippoihin ruokaan vaatteisiin harrastuksiin kaikkeen muuhun tämäntasoiseen

täällä rantakangas maalaili mustia synkkiä pilviä kuinka suuri osa suomea näivettyy etenkin pohjois ja itä suomi

kemijärven stora enson tehdas vietiin tornion oluttehdas lähti hätäkeskus siirrettiin rovaniemeltä ouluun aluelennonjohto lähti

ei kulje muuten postikaan enää meillä päin

arvoisa puhemies

sanna lauslahti otti tässä esille vähäisenä pidetyt rikokset mutta kyllä ne ovat veteen piirrettyjä viivoja mitä voidaan pitää vähäisenä rikoksena

arvoisa herra puhemies

usein on niin että henkirikos on näytön osalta selkeämpi kuin ryöstö tai muu vähäisenä pidetty rikos

tällainen vähäinen rikosasia kuitenkin saattaa laukaista tuomitun niskaan aikaisemmin määrätyn ehdollisen tuomion keskeyttää päihdekuntoutuksen viedä työpaikan tai ylipäätään sotkea elämän ehkä kun on juuri ja juuri sen saanut raiteilleen

myös työttömien työnhakijoiden määrä on lähtenyt rajuun nousuun

siinä on myös se etu että lautamiesjärjestelmä oikeudessa mahdollistaa päätöksenteon kollegiaalisuuden eikä päätös henkilöidy yksistään puheenjohtajaan

kuntien verotuloista yhteisöveron ja kiinteistöveron osuus on suht pieni

kuusisto otti esille nämä säästöt ja toivon kyllä myös että jos tässä tämä esitys huomisessa äänestyksessä voittaa niin pidettäisiin huolta siitä että nämä rahat eivät nyt valu sinne ministeriön yleiskatteeseen vaan nämä tosiaan menisivät tuomarin palkkaamiseen ja virkoihin

näillä eväillä kunnissa ei kuitenkaan pitkälle pötkitä

kyllä täytyy näistä liikennehankkeista sanoa tämänhetkinen tilanne että kun kemin moottoritie ja moottoritien sillat valmistuivat niin tällä hetkellä lapissa ei ole käynnissä yhtään ainoaa isoa hanketta

valtionosuuksiin ei kehysriihessä tullut lisää rahaa

kunnallisverotuottojen tippuessa panostuksia olisi tarvittu erityisesti opetus sosiaali ja terveyspalveluihin sekä harkinnanvaraisiin rahoitusavustuksiin

toivon kyllä että tähän tulee muutos

muissa suomen kansallispuistoissa ei hotellia ole eikä uudistamistarvetta siten ole

ja jos vielä päätämme joku päivä perustaa uusia kansallispuistoja niin silloin majoituspalvelut tulevat harkintaan ja pidän todennäköisempänä että jo perustamisvaiheessa mahdollinen hotellialue rajattaisiin kansallispuiston alueesta pois jotta tämän päivän kaltaista ongelmaa ei edes pääsisi syntymään

meitä on lapista seitsemän kansanedustajaa joista kolme on hallituksessa joten enempää tämä luku seitsemän ei voi tasan mennä kuin tällä hetkellä on

oppositiopuolueiden suuri huolenaihe koski sitä miten hallitus esittää kompensoitavaksi miljardi euroa vuosittain tuottaneen kelamaksun poiston

viime kaudella oli ministeri ja hän puuhasi koko ministerikautensa ajan rovaniemen ja murmanskin välistä lentoyhteyttä saamatta sitä aikaan joten enpä tiedä onko sillä suurtakaan merkitystä

se ei ole mitään uutta

huoli osoittautui aiheelliseksi sillä elinkeinoelämän lisäksi suuri kulurasitus lankesi tavallisten palkansaajien ja kuluttajien maksettavaksi energia ja ympäristöverojen korotusten muodossa

hotelli oli ennen suomen matkailuliiton omistuksessa mutta valtiokaan ei ollut tällöin valmis satsaamaan hotellin kunnostamiseen

on selvä että osa luonnonrauhaa haluavista haluaa kulkea rinkka selässä tunturissa ja yöpyä teltassa mutta olen vakuuttunut siitä että osa haluaa kokea luonnonelämyksiä nukkuen lakanoiden välissä

mahdollisten uusien kuntataloutta vahvistavien lisätoimien edellytyksenä on että kustannuskehityksestä erityisesti palkkaratkaisusta saadaan pitkäaikainen ja maltillinen seuraaville kolmelle vuodelle

myöskään muutoin hotelli ei täytä minkäänlaisia esteettömyysvaatimuksia ja esimerkiksi yleiset wc tilat sijaitsevat jyrkkien portaiden päässä ja niihin invalidien ja muiden liikuntaesteisten on mahdotonta liikkua

säästötoimenpiteiden kohteina ovat niin koulujen kuin vanhusyksiköiden lakkautukset niin iltapäiväkerhotoimintojen supistumiset kuin koulunkäyntiavustajien vähentämiset

olisi ollut toivottavaa että kaikkia rakentamisen reunaehtoja ei olisi säännelty lain tasolla näin yksityiskohtaisesti vaan nämä kysymykset olisivat ratkenneet kaavallakin

hallituksella vaikuttaa olevan paitsi silmät ummessa myös korvat vain koristeena niin hukassa hallituksen talouspolitiikka vaikuttaa olevan taantuman hallinnassa

asemakaavassa olisi tärkeää tutkia todellisia rakentamisen erilaisia vaihtoehtoja suhteessa paikan maisemalliseen ja kulttuurihistorialliseen perinteeseen

sdp ei tekisi niin suuria veronkevennyksiä kuin hallitus tekee vaan ohjaisimme osan kevennyksistä kuntatalouden vahvistamiseksi

tämä tuplaa nykyisen valtionvelan määrän

itse haluan olla ajamassa solidaarisempaa yhteiskuntaa

valiokuntakuulemisessa oli selkeästi käynyt esille että huonoin vaihtoehto on se ettei tehdä yhtään mitään vaan annetaan rakennuksen entisestään rapistua

mikäli hotellin toiminnallisia edellytyksiä ei turvata katoavat myös siihen liittyvät kulttuurihistorialliset arvot lapin vanhimpana kohteena

tässä keskustelussa on käynyt esille myös että olisi kyseessä yksittäinen etu yhteisen edun edellä

näenkin yrittäjyyden edistämisen ja hotellin työllistävän vaikutuksen seudulle merkittävänä

pallaksesta ei tule levin ja ylläksen veroista massakohdetta tai hulinapaikkaa vaan sillä on oma vakiintunut kävijäkuntansa ja sen profiili sopii hyvin pienimuotoiseen luontomatkailutoimintaan jonka tukemisen näen erittäin tärkeänä

kansallispuistot ovat nimenomaan ihmisiä varten mutta kyllä pallastakin on kehitettävä niin että sieltä löytyy myös nykyaikaisia palveluita

monesti tätä ilon sopimuksen ratifiointia perustellaan kansainvälisellä paineella ikään kuin suomi näyttäisi paremmalta muun maailman silmissä jos tämä sopimus tulisi ratifioitavaksi

kysynkin ministeriltä kun olette nyt käynyt neuvonpitoa tämän sopimuksen kirjoittajien kanssa ja sitä vuoropuhelua mitä tämä suomen kannalta tarkoittaisi

mitä lisäarvoa teidän käsityksenne mukaan tämän sopimuksen ratifiointi tuo saamelaisille ja onko siitä lisäarvoa tai hyötyä kantaväestölle ja mikä on se konkretia mitä se tuo

kun tätä keskustelua kuuntelee niin tuntuu välillä siltä että opposition voisi jättää luokalle tähän budjettikirjaan perehtymisestä

arvoisa puhemies

tämä esitys on lukumääräisesti marginaalinen asia niin kuin ministeri brax täällä kertoi ja koskee noin pariasataa perhettä suomessa

tämä herättää kuitenkin mielenkiintoa tunteita ehkä kiihkeitäkin sellaisia ja saattaa saada laajemmat mittasuhteet kuin itse asia ansaitsisi vaikka tämä on kyllä tärkeä asia

mielestäni nykytilaa ei voida pitää tyydyttävänä eikä lapsen kannalta ole ihanteellinen ratkaisu kun samaa sukupuolta olevien rekisteröidyssä parisuhteessa elävien parisuhteen purkauduttua pois muuttavaa vanhempaa ei voida velvoittaa suorittamaan elatusapua perheessä kasvaneelle lapselle

näitä lapsen vahingoksi säädettyjä rajoituksia ei voida mielestäni pitää perusteltuina sillä monissa rekisteröidyissä parisuhteissa lapsi on hankittu yhteisen harkinnan tuloksena hedelmöityshoitojen avulla

sen takia tässä esityksessä on mielestäni kyse nimenomaan lapsen oikeuksien toteutumisen varmistamisesta ja tämä on oikean suuntainen

kannan huolta myös luonnonlohen puolesta

kun ajoverkkokalastus kiellettiin sen piti lisätä kymmeniä prosentteja lohen mahdollisuuksia nousta kutujoelle aina tuonne muonion ja tornionjoelle

myös siian ja muiden kalakantojen kannat ovat romahtaneet eli ilolla tervehdin tätä ministerin asettamaa työryhmää että ottaisi tämän asian todesta kun se saadaan käyntiin että tuotteista veroasian tuoreesta luota

luontopalveluiden osalta tähdentäisin sitä että nyt tuottavuusohjelman ja rahojen niukkuuden myötä näitä rakenteita ollaan keskittämässä ylläksen ja levin kaltaisiin kohteisiin

mutta toivottavasti myös muista kohteista syrjäisempänä olevista kohteista tulevaisuudessa huolehditaan

näin epävakaina aikoina sosiaalisen turvallisuuden ohella myös fyysisen turvallisuuden merkitys kasvaa ja sille osataan antaa aikaisempaa enemmän arvoa

parhaiten kansallisessa turvallisuustyössä onnistumme eri viranomaisten yhteistyöllä ja huolehtimalla turvallisuuden edellytyksistä laajasti

lapin osalta päätös ei perustu mihinkään järkisyihin

etäisyydet näyttävät monesti kovin erilaisilta kartalta katsottuna kuin matkaa konkreettisesti taitettaessa

voidaankin kyseenalaistaa pystytäänkö kansalaisten turvallisuus myös tulevaisuudessa takaamaan ja hälytysajoneuvot toimittamaan ajoissa perille tämän keskittämispäätöksen jälkeen

mitä tapahtuu kun laajoilla lapin kairoilla tekniset apuvälineet pettävät eikä hätäkeskuksissa työskentele enää ihmisiä joilla olisi paikallistuntemusta

hädän hetkellä matkalla hangosta utsjoelle on selvää että usein hädässä oleva ei ole tietoinen minkä paikkakunnan tai kylän hän on viimeksi ohittanut saati sitten että pystyisi tarkemmin paikantamaan missä sattuu olemaan

holmlundin mukaan sijoituspaikan ratkaisevat ensi sijassa tilojen soveltuvuus suuremmalle päivystäjämäärälle ja niiden suojaustaso sillä uusia toimitiloja ei rakenneta

nyt tehty päätös aiheuttaa myös merkittäviä hätäkeskusten työpaikkojen alueellisia pakkosiirtoja niin valtakunnallisesti kuin paikallisesti meillä liikennöintitarpeen kasvaessa oulun suuntaan

hätäkeskusammattilaisten liitto on aivan perustellusti tuonut esille sen seikan että osaa uusista hätäkeskuksista voi uhata työvoimapula koska henkilöstön siirtymisestä uusille paikkakunnille ei ole mitään takeita

kaikki järkisyyt puoltavat lapin hätäkeskuspalvelukeskuksen säilyttämistä rovaniemellä

uudistuksen pyörteissä ja tuottavuusohjelman paineessa varsinainen pääasia eli kansalaisten turvallisuuden takaaminen jää tässä tapauksessa sivuseikaksi

olemme pärjänneet hyvin muun muassa vertailtaessa kilpailukykyä kestävää kehitystä tai perusopetusta

kotimaisen politiikan valinnoilla rakennetaan turvallisuutta

valitettavasti olemme kunnostautuneet myös vähemmän mairittelevissa vertailuissa sillä suomi on joutunut rikkaiden maiden selkeäksi tilastoykköseksi tuloerojen kasvun vauhdissa

toiminnallisten ja alueellisten syiden lisäksi hätäkeskuksen sijoittuminen rovaniemelle vahvistaisi turvallisuusalan ict palveluiden osaamiskeskuksen asemaa

jo nykyisellään rovaniemellä toimivat rinnan muun muassa haltik poliisi puolustusvoimat rajavartiolaitos finavia sekä ict alan yritykset

suurimpana yksittäisenä selityksenä tuloerojen kasvulle on edellisen porvarihallituksen aikana tehty verouudistus jossa ansiotulojen ja pääomatulojen ero repäistiin suureksi

erilaiset ihmisryhmät ovat kokeneet muutoksen hyvin eri tavoin

voittajia ovat ne jotka ovat saaneet tulonsa pääasiassa pääomatuloina

eläkeiän kynnyksellä ja eläkkeellä tulokehitys on ollut suhteessa parasta

tästä yhteiskuntasopimuksesta sanoisin että tässähän on neuvottelutilanne jo täysin epätasapainoinen

sen sijaan lapsiperheiden asema on heikentynyt ja vaikeimmassa asemassa ovatkin yksinhuoltajat joiden todennäköisyys kärsiä köyhyydestä on kolminkertaistunut keskiarvoon verrattuna

hallitus on asettanut speksit ja tiukan aikataulun ja syyllisetkin on valmiiksi naulattu

jos nyt kävisi niin että tätä yhteiskuntasopimusta ei syystä tai toisesta syntyisi niin hallitus voi sanoa että joudumme valitettavasti leikkaamaan koska ay liike ei taipunut yhteiskuntasopimukseen

tässä työssä positiivista on nyt budjetissa sisällä olevat sairaus ja vanhempainrahojen sekä kuntoutusrahojen vähimmäismäärien korotukset

tällä tiellä on tärkeä jatkaa

yksi kipeimpiä epäkohtia on se että toimeentulotukea saavat pienituloiset lapsiperheet jäävät vaille budjettiin sisältyvien lapsilisien korotuksia kun korotukset pienentävät myönnettävää toimeentulotuen määrää

myös kaikkein pienituloisimpien tilannetta helpottava asumistuki on jäänyt pahasti jälkeen sillä sen perusteisiin ei ole juurikaan tehty tarkistuksia lama ajan jälkeen

kuten ministeri tuossa edellä sanoi säädäntöä uudistetaan nyt niin että lainsäädäntö kunnioittaa paremmin henkilön seksuaalista itsemääräämisoikeutta ja tähän on suomi kansainvälisestikin sitoutunut

toinen ikävä asia jossa olemme valitettavasti kunnostautuneet kansainvälisessä vertailussa on ihmisryhmien terveyserot ne kun ovat meillä oecd maiden kolmanneksi suurimmat

hallituksen esityksessä puututaan varsinkin raiskausrikosten tunnusmerkistöön

jatkossa väkivaltaa sisältänyt teko tulisi aina rangaistavaksi vähintään raiskauksen perustekomuodon mukaan

sekä työterveyshuollossa että yksityisessä terveydenhuoltopalveluissa hoitoonpääsy on nopeampaa kuin julkisella puolella

lisäksi työterveyshuolto toisin kuin terveyskeskuksessa käynti on käyttäjälle maksutonta eivätkä sinivihreän hallituksen läpiajamat asiakasmaksujen korotukset yhtään helpota tilannetta

mielestäni tässä pitkälti on kyse oikeustajusta

terveyskeskus poliklinikka ja hammashuoltomaksujen noustessa vähävaraisten kynnys hakeutua terveydenhuollon toimenpiteiden piiriin entisestään kasvaa

siten perusterveydenhuollon kehittäminen ja asiakasmaksujen kohtuullistaminen ovat olennaisessa asemassa terveyseroja kavennettaessa

asteikon kiristämisellä tavoitellaan lievempien raiskausrikosten rangaistusten koventamista mutta sen odotetaan kyllä vaikuttavan rangaistuskäytännön ankaroitumiseen myös muilta osin kun väkivaltaa sisältäneet teot arvioitaisiin aina vähintään raiskauksen perustekomuodon mukaan

perusterveyden kehittäminen on tärkeää myös pitkällä tähtäimellä sillä se on keskeinen osa varhaista puuttumista ja ennakointia vakavampien ongelmien torjumiseksi

tässä työssä eivät hallituksen kauniit puheet kuitenkaan riitä vaan tarvitaan rahaa riittävän hoidon saamiseksi

raiskauksen kaltaisissa törkeissä rikoksissa aiemmin tuomitut lievät rangaistukset ovat olleet omiaan heikentämään kansalaisten luottamusta oikeuslaitokseen mutta lainsäätäjä suhtautuu vakavasti seksuaalirikoksiin ja sen on minusta näyttävä myös jatkossa rangaistuskäytännössä

jos perusterveydenhuolto ei toimi ongelmat kerääntyvät erikoissairaanhoitoon